me haluamme olla mukana niiden maiden joukossa jotka systemaattisesti etsivät niitä keinoja joilla saadaan myöskin globaalia vaikutusta siihen että ilmastonmuutosta voidaan torjua

arvoisa puhemies

olemalla mukana näissä kaikkein kunnianhimoisimmissa hankkeissa me osaltamme luomme myös niitä mahdollisuuksia joilla auraamme tietä uudelle teknologialle ja sen kysynnälle

täällä on puhuttu investoinneista ja työpaikoista

ne ovat välttämättömiä tällä hetkellä suomessa jotta saamme kasvua aikaan

myöskin sekä pääministeri että työministeri totesivat että hallituksella ei ole käytettävissä keinoja siihen miten investointeja saadaan liikkeelle

esitetään toiveita esitetään pyyntöjä vetoomuksia mutta eikö todellakaan hallituksella ole esittää mitään keinoja siihen että yritykset jotka tahkoavat suuria osinkoja myös käyttävät nämä saamansa rahat suomessa investointeihin

euro elää ajassa niin kuin politiikka ylipäätään elää ajassa ja sitä pitää kehittää ajan vaatimusten mukaisesti

haluaisin kiinnittää huomiota myös siihen mitä pääministeri sanoi siitä että valtiovallan tehtävänä voi olla vain kaupan vapauttaminen

minun mielestäni pohjoismaisen hyvinvointimallin yksi keskeinen tekijä on se että me luomme valtiovallan toimilla myös vakautta

siihen liittyy koulutus työllisyys yhteiskunnallinen tasa arvo ja silloin kun täälläkin puhutaan koko ajan siitä että normeja pitää vähentää niin toki varmasti mutta me tarvitsemme myös sekä euroopan unionissa että suomessa sellaisia normeja joilla lisätään tasa arvoa parannetaan yhteiskunnan toimivuutta

suuri huoli tällä hetkellä on irtisanomisista ja työntekijöitä ei valitettavasti irtisanota vain yksityisissä yrityksissä mutta myös yrityksissä joissa valtio käyttää äänivaltaa

kysyisinkin tässä nyt pääministeriltä että kun me olemme varmasti yhtä mieltä siitä että yritykset luovat työpaikkoja niin mitä tämä eurolla spekuloiminen tarkoittaa pienille ja keskisuurille yrityksille suomessa

itellan tehostamistoimet johtavat satojen työntekijöiden vähentämiseen ja myös finnair antaa lopputilejä sadoille

tähän tarvitaan osaamista jotta pääsemme mukaan näihin investointeihin

kysynkin valtion omistajaohjauksesta vastaavalta ministeri heidi hautalalta

eli kysymys on siitä että meidän täytyy ymmärtää ja nähdä mihin panostamalla suomi selviää ja suomalaiset selviävät

kun tässä on tätä keskustelua nyt kuullut niin ihmettelen kovasti sitä että perussuomalaiset ovat hallituksessa ja ovat suurin piirtein sen politiikan takana mitä hallituksesta käsin sen politiikan takana mitään mikä nyt on viimeiset vuodet tehty ehkä menevät hieman pidemmällekin siinä

heidän puheensa ennen vaaleja olivat hyvin erilaisia

nyt täällä puhuttiin siitä että tämä kiihottaa laitonta maahanmuuttoa mutta tuossa samassa tilaisuudessa tutkija mervi leppäkorpi toi esille ensinnäkin sen että on vaikea määritellä ketkä ovat paperittomia ja sitten sen että mitkään näistä vetovoimatekijäväitteistä eivät perustu mihinkään tutkimuksiin

tässä haluan vain muistuttaa siitä mikä vastuu meillä on äänestäjiämme kohtaan

ja pudotusta tästä ajasta on esittää lisäkysymyksiä ilmottautumaan usan laseissa on arvoisa puhemies

vaikka ministeri sanoi että valtionyhtiöillä ei ole tällaisia aluepoliittisia velvoitteita valtionyhtiöillä on kuitenkin yhteiskunnallisia velvoitteita ja mielestäni myöskin se että katsotaan koko maata kokonaisuutena kuuluu yhteiskunnallisiin velvoitteisiin

miten valtionyhtiöissä käytetään näitä mahdollisuuksia hyväksi

arvoisa ministeri hautala

miten valtio käyttää ääntään valtio omisteisissa yhtiöissä jotta myös tämä laajempi yhteiskunnallinen vastuu tulee huomioon otetuksi

arvoisa puhemies

greene ja julkinen sektori jota julkisen sektorin kokonaismenot ovat kasvaneet huomattavasti vähemmän kuin menosäännön asettama kasvuvauhti olisi sallinut

ministeri tuossa vastauspuheenvuorossaan sanoi että nyt puututaan suhteellisuuden puutteeseen ja näin varmasti yhdeltä osalta

siellä pienipalkkaiset hoitajat saavat liian paljon palkkaa sieltä täytyy näitä säästöjä saada

suomessa on jo ennen näitä viimeisiä mittojen ja painojen korotuksia ollut suuremmat yhdistelmäajoneuvot ja rekat kuin muualla euroopassa

mutta tämä on erittäin hyvä huomio ajatellen sitä miten me puolustamme suomalaista pohjoismaista hyvinvointimallia ja pidämme huolen siitä että julkinen sektori on se joka tarjoaa ja tuottaa palveluja ja tekee sen tehokkaasti

nyt kysyisinkin sitä kun monesti nämä suuret ajoneuvoyhdistelmät liikkuvat nimenomaan tuolla itäisen suomen alueella metsäteollisuuden tuotteiden ja raaka aineiden kuljetuksessa kaivosteollisuuden tarpeisiin ja näin pois päin miten aiotaan varmistaa se että tiestö ja sillat näillä alueilla saavat sen lisäresurssin jota sinne ehdottomasti kaivataan

eli olisi huomattavasti viisaampaa tehdä tällainen kokonaisuudistus koska itse olen sitä mieltä että tämä piilevä äänikynnys täytyy ottaa aivan tosissaan

jokaisella suomalaisella on yksi ääni ja se on yhtä arvokas

tässä on käyty erityisesti edustaja heinäluoman osalta erittäin hyvää keskustelua siitä millaisia toimia olisi tehtävä

me emme todellakaan kapinoi sitä vastaan etteikö jokaisen ääni ole yhtä arvokas vaan haluaisimme että meillä on vaalipiiri jossa me teemme myöskin yhteistä maakunnallista edunvalvontatyötä itäsuomalaista yhteistyötä

uudistaisin myös sen kysymyksen miten sitten varmistetaan näillä heikkokuntoisilla teillä liikenneturvallisuus kun entistä suuremmat ajoneuvoyhdistelmät siellä liikennöivät

minunkin on aika vaikea uskoa että tällainen eun yhteinen armeija olisi kovin lähitulevaisuutta

joissakin vientiyrityksissä on esimerkiksi päästy todella aallonpohjalta globaaliksi johtajaksi sillä että on otettu työntekijät mukaan pohtimaan sitä miten saadaan paremmin tehtyä asiat miten saadaan innovaatioita lisättyä ja tätä kautta sitten vientiä parannettua

siitä voimme sitten tietysti keskustella niin kuin täällä on keskusteltu onnistummeko siinä vai emmekö onnistu mutta järjestelmä on luotu sellaiseksi että nimenomaan tämän toimivallan kautta tätä yhteistä päätösvaltaa käytetään

on aivan oikein mitä täällä on sanottu että työllisyysasteen nostaminen on tärkeintä työllisyyspolitiikkaa mutta tähän liittyy juuri se asia mistä edustaja heinäluoma puhui miten ihmiset pidetään työkykyisinä

toki niin kuin täällä on sanottu voimavarayhteistyö ja yhteishankinnat ovat erittäin tärkeitä hoitaa yhdessä

tämä olisi myös se kaikkein paras sisäisen devalvaation malli jolla luotaisiin kilpailukykyä ja myöskin sitten näitä kasvun edellytyksiä suomalaiselle teollisuudelle

sen sijaan kannatan niitä ajatuksia että euroopan unioni on todellakin yhteisö jossa voi olla mukana sekä liittoutumattomia että liittoutuneita ja euroopan unionin tehtävä on nimenomaan toimia tämän laajan turvallisuuskäsitteen puolesta ajatellen siviilikriisinhallintaa mutta myöskin sitten tällaisia luonnonkatastrofeja ja toimia niissä ja myöskin sitten laajalla omalla poliittisella toiminnallaan toimia maailmalla niin että ennalta ehkäistään mahdollisia katastrofeja

mutta tähän väliin tarvitaan näitä palkkatukitöitä

se on itse asiassa lähes ainut elementti mikä on sitten käytettävissä sille välille että kuntoutuksesta päästään sitten sinne avoimille työmarkkinoille

tämä käsittelyssä oleva hallituksen esitys ja valtiovarainvaliokunnan mietintöhän käsittelevät yhdeltä pieneltä osaltaan sitä miten nyt eurokriisin jälkeen on ettei talous ja raha ja talous ja rahaliiton vakautta pyritty kehittämään keskinäistä luottamusta lisäämään varmistamaan se että pidetään kiinni niistä sitoumuksista joita tämä talous ja rahaliitto edellyttää

sosialidemokraatit eivät olleet tuon vastalauseen allekirjoittajina mutta kun tässä keskustellaan siitä mitä tarkoittaa se että ollaan huolissaan metsänomistajien oikeusturvasta niin tämä asia kyllä tuli siellä valiokunnassa esille

nyt täytyy todellakin pystyä tekemään kunnollinen arvio siitä mihin mitkäkin asiat vaikuttavat

eli täytyy muistaa että on menty kovin paljon eteenpäin siitä missä oltiin kun talouskriisi alkoi euroopassa

se huoli lähtee ennemminkin siitä että laki on pysynyt samana ja vastuu siitä että lakia noudatetaan jää nyt yksin sinne metsänomistajille

tällä hetkellä vähän hosutaan sinne ja tänne otetaan ehdotuksia hyllyltä eikä tiedetä yhtään mitä vaikutuksia niillä on

meillä on välineitä joilla varmistaa se että sovitusta pidetään kiinni

eli nyt ei voi enää tapahtua sitä että yhtäkkiä huomataan että joku maa ylivelkaantuu ilman että muut sitä huomaavat koska tämä tulee esille silloin kun komissio arvioi ja tarkastelee seuraavan vuoden budjettiesityksiä

on erittäin viisasta että tässä tilanteessa helpotetaan kriisimaiden lainanmaksua ja tällä tavalla varmistetaan myös se että takaajat saavat mahdollisimman hyvin ja oikea aikaisesti näitä saatavia

tässä esityksessä pyritään myös varmistamaan se että nämä ennusteet jotka kunkin talouden pitää olla ohi ja ohjaavat kunkin maan taloutta perustuvat luotettavaan riippumattomaan tutkimukseen

en voi vielä kerran olla korostamatta sitä että kuitenkin kaiken edellytys sen että me pääsemme euroopan taloudessa eteenpäin on kasvun aikaansaaminen

on myös hyvä että nyt keskustelu siirtyy pikkuhiljaa miettimään sitä mitä seurauksia tällä euroopan talouskriisillä on eri maissa

täällä jiipee ja kiipeää jäi

täällä esimerkiksi on erittäin valitettavaa että perussuomalaiset naureskelevat sille mitä näissä kriisimaissa tapahtuu miten nuorisotyöttömyys nousee miten ihmisillä on vaikeata

keskustelu on päättynyt että eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään katetulla kiire tuki lakiehdotuksen toinen nämä rahastot eib ja asia loppuunkäsite taa osittain ainoan osittain toiseen käsittelyyn esitellään ebrd

arvoisa puhemies

tämä kuulostaa todella hyvin erikoiselta että näinkin iso suomalainen poliittinen ryhmä voi näin olankohautuksella suhtautua isoihin eurooppalaisiin poliittisiin ongelmiin

olen samaa mieltä ministerin kanssa siitä että kaikkinainen rakentamisen volyymin lisääminen on hyväksi ja pitkällä tähtäimellä jos siinä onnistutaan sehän on se paras tapa pitää asumisen hintaa kurissa

viime keväänä päätettiin näiden tutkimuslaitosten yhdistämisestä luonnonvarakeskukseksi ja pääpaikaksi helsinki

mutta se mikä tässä tällä hetkellä asettaa niitä kysymysmerkkejä on se että tätä ara tuotantoa sen rakentamisedellytyksiä sen pysymistä vuokra asuntokäytössä heikennetään

sen sijaan lisätään markkinaehtoista mahdollisesti lyhyen aikaa vuokrakäytössä olevaa rakentamista ja kun ei kuitenkaan ole todennäköistä että näitä volyymeja saataisiin kauhean nopeasti nostettua niin meillä pitää olla myöskin niitä keinoja joilla vuokratasoa pystytään pitämään alempana kuin markkinaehtoisesti ja erityisestikin kun meillä ei ymmärtääkseni ole kauheasti varaa myöskään asumistukea nostaa

kysynkin asianomaiselta ministeriltä

missä vaiheessa uuden toimintamallin työstäminen on

pidetäänkö näistä päätöksistä jotka on tehty kiinni ja pidetäänkö myös huoli siitä että suomelle tärkeä metsäntutkimus ei häviä uusiin rakenteisiin

varmasti on tullut selväksi että itse olen sitä mieltä että suomen on ratkaistava oman ydinjätteensä sijoittaminen mutta ymmärrän tuota ajatuksenjuoksua mikä edustaja uotilalla oli että jos kerran tämä on maailman paras ja aivan varma järjestelmä niin miksei siellä sitten voisi muutakin ydinjätettä olla

mutta erityisen huolestuneena suhtaudun siihen että ydinvoimasta ajatellaan niin että se olisi cleantech ratkaisu jos ratkaisu tehtäisiin nyt

todellakin toivon että ne alueiden vahvuudet ja voimavarat otetaan huomioon silloin kun näistä osaamiskeskusten paikoista tullaan päättämään

ja jos mietittäisiin sitä että lupa ydinvoiman rakentamiselle annettaisiin vasta kun tiedetään miten loppusijoitus tehdään niin uskoisin että sitä ei tehtäisi missään

kysynkin nyt ministeriltä

miten tässä metlan johdon siirtymisessä joensuuhun on edistytty

tarvitsemme suomeen kohtuuhintaisia asuntoja erityisesti tarvitsemme näitä kohtuuhintaisia vuokra asuntoja tänne pääkaupunkiseudulle ja muihin kasvukeskuksiin

ollaanko tässä toimimassa suunnitellulla tavalla

valitettavasti nämä yhtiöt joista tässä oli kyse eivät ole viime vuosina juurikaan rakentaneet näitä kohtuuhintaisia asuntoja se on jäänyt lähinnä kuntien omien yhtiöiden varaan

arvoisa puhemies

todellakin aivan kuin kalliorinne vaatisin sitä että olisi selkeitä faktoja kun esitetään näin isoja syytöksiä kuitenkin tärkeällä poliittisen toiminnan alueella jolla meidän täytyy kansainvälisesti ratkaista ongelmia

miten aiotaan sitten varmistaa että näitä kohtuuhintaisia asuntoja pysyvästi tai mahdollisimman pitkään vuokrakäytössä olevia asuntoja rakennetaan

teillä on ehdotus tästä kymmenen vuoden niin sanotusta välimallista joka tarkoittaa sitä että nämä asunnot pysyvät kymmenen vuotta vuokrakäytössä ja niillä on mahdollisuus rahastaa

nyt puhutaan suomen budjetista suomen antamasta kehitysavusta

pitäisi pystyä osoittamaan se onko näitä varoja käytetty nyt näissä lehtitiedoissa olevalla tavalla mutta toki meidän pitää kansainvälisen yhteistyön kautta päästä siihen että ylipäätänsä kehitysyhteistyövarat niin kuin kaikki muutkin varat joita yhteisesti käytetään ovat läpinäkyviä ja seurattavia

miten varmistatte sen että pysyviä kohtuuhintaisia vuokra asuntoja rakennetaan erityisesti tänne pääkaupunkiseudulle ja muihin kasvukeskuksiin

mutta aivan erityisesti haluan tässä osoittaa sen että nyt puhumme suomen budjetista suomen antamasta kehitysyhteistyöstä ja pitää pystyä sitten osoittamaan onko siellä tapahtunut väärinkäytöksiä ennen kuin näistä asioista tässä salissa puhutaan

arvoisa puhemies

on onnistuttava yhdessä euroopan tasolla tekemään päätöksiä jotka lisäävät luottamusta ja mahdollistavat kasvun koko eun alueelle

todellakin on syytä palata tähän pitkäjänteiseen asuntopolitiikkaan

usein asuntopolitiikka nähdään jonain muun politiikan osana suhdannepoliittisena työvoimapoliittisena

samaan aikaan kannettiin huolta pohjoismaisen yhteistyön säilyttämisestä ja kehittämisestä erityisesti kun islanti ja norja jättäytyivät euroopan talousalueen löyhempään yhteistyöhön

hallitusohjelma tämän vuoden talousarvio ja työmarkkinajärjestöjen raamisopimus ovat luoneet hyvän pohjan talouden kehitykselle

itsekin pidän sitä kyllä tärkeänä että asuntopolitiikkaa yhdistetään myös siihen että työllisyyttä kyetään lisäämään mutta on myös nähtävä että asuntopolitiikka on myös itsenäinen osa politiikkaa

pohjoismainen malli on pitkälti sopimiseen ja suhteellisen korkeaan verotukseen perustuva kattava hyvinvointivaltio jossa kansalaiset kokevat saavansa valtiolta vastinetta verorahoilleen

tästä syystä on kyllä hankala ymmärtää sitä että tämä kymmenen vuoden välimalli voitaisiin toteuttaa jopa niin että vuokra asuntoina pysyminen olisi vielä lyhyempää kuin kymmenen vuotta kun on kyse kuitenkin siitä että ihmiset haluavat ja perheet haluavat rakentaa oman kotinsa jonnekin eivätkä olla sitten sen armoilla mitä grynderit haluavat milloinkin rakentaa

politiikka on kantanut jo hedelmää

arvoisa puhemies

en tiedä mihin tutkimustulokseen edellinen puheenvuoro perustui

aion ottaa esille muutamia tärkeinä pitämiäni aloitteita joissa olen ensimmäinen allekirjoittaja tai olen muutoin aktiivisesti

monet silloiset niin sanotut vanhat eu maat odottivat meiltä sitä että toisimme näillä yhteisillä pohjoismaisilla arvoilla ja toimintatavoilla myös lisäarvoa eurooppalaiseen politiikkaan

mutta sen sijaan haluan tukea sitä mitä edustaja virolainen aikaisemmin tuossa sanoi siitä mitä oppia oli norjasta saatu eli sitä että työn kautta sosiaalistutaan opitaan kieli ja ammatti siinä samalla

erityisesti mainitsen hyvän hallinnon perusoikeuden sisällyttämisen muun muassa edustaja tuija braxin työn tuloksena osaksi eun perusoikeuskirjaa sekä jacob södermanin työn eun ensimmäisenä oikeusasiamiehenä

uudistamalla palvelurakenteita vastaamaan tämän päivän tarpeita voidaan parhaiten turvata kansalaisten tarvitsemat laadukkaat ja alueellisesti kattavat sosiaali ja terveyspalvelut sekä panostaa ennaltaehkäisyyn

ja haluan nyt kertoa että pohjois karjalassa kontiolahden kunnassa vastaanottokeskuksessa on tehty tätä työtä

nyt olisi vain tärkeää se että hallituksella riittäisi nyt ohjata sinne voimavaroja tukemaan tätä työtä koska siellä pitäisi aika nopeasti päästä puheista tekoihin koska tiedätte hyvin että nämä tilanteet muuttuvat hyvin äkkiä ja silloin kun ihminen saa sen päätöksen että voi jäädä tänne näiden toimenpiteiden pitää olla valmiina

itse asiassa silloiset eu jäsenmaat odottivat että suomi ja ruotsi liittyvät euroopan unioniin ja vasta sen jälkeen pidettiin vaali euroopan unionin ensimmäisestä oikeusasiamiehestä

yksi tärkeimmistä on hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen sopima työurasopimus jossa sekä kovemmilla että pehmeillä keinoilla pidennetään työssäoloaikaa yhteensä jopa vuodella

toisinaan olemme kuitenkin joutuneet kokemaan että pohjoismainen tapa hoitaa asioita ei olekaan kaikkien eu kumppaneidemme mielestä paras